arvoisa puhemies värderade talman

ensinnäkin siinä ehdotetaan että eduskunta hyväksyisi sopimuksen jolla muutetaan pohjoismaiden välillä tehtyä perintöä testamenttia ja pesänselvitystä koskevaa yleissopimusta

muutossopimuksella muutetaan yleissopimukseen sovellettavaa lakia koskevat säännökset vastaamaan asiasisällöltään euroopan unionin perintöasetusta jota suomen ja ruotsin on jatkossa sovellettava

toimiva demokratia perustuu tasavertaiseen äänestämiseen politiikan ymmärtämiseen sekä osallistumiseen jossa on tosiasiallisesti mahdollisuus nostaa asioita esille ja ennen kaikkea vaikuttaa päätöksiin

ratifioinnin valmistelua on myös käsitelty saamelaisasioiden ministerityöryhmässä ja siitä on oikeusministeriön johdolla neuvoteltu saamelaiskäräjien kanssa kuluvan vuoden syys ja lokakuussa

arvoisa puhemies

merkittävimpänä yksittäisenä uudistuksena olisi anonyymi todistelu joka mahdollistaisi todistajan kuulemisen hänen henkilöllisyyttään paljastamatta

arvoisa puhemies

hallitusohjelmaan kirjattiin laajasti demokratian edistämiseen liittyviä tavoitteita

tämä on erittäin tärkeä kysymys

lakien voimaantuloajankohta liittyy niin sanottuun vitja hankkeeseen eli poliisin syyttäjien ja tuomioistuinten yhteisen tietojärjestelmän luomiseen

selonteossa nostetaan esiin demokratian kehittämisen ydinkohtia jotka vaativat huomiota nyt ja pitkällä aikavälillä sekä linjataan valtioneuvoston demokratiapolitiikan tavoitteita tuleville vuosille keskiössä avoin ja vuorovaikutteinen hallinto sekä yhdenvertainen osallistuminen

esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eun perintöasetuksen soveltamisesta ja laissa annettaisiin asetuksen soveltamisen edellyttämät täydentävät säännökset

nykyistä valmiuslakia ei ole jouduttu soveltamaan kertaakaan sen voimassaolon aikana

yleissopimus on ainoa kansainvälinen alkuperäiskansojen oikeuksia nimenomaisesti koskeva yleissopimus ja sillä on sen vuoksi suuri symbolimerkitys

arvoisa puhemies

vaikka uutta lainsäädäntöä ei ole siis vielä ehditty soveltaa lainsäädännön täsmentäminen ja täydentäminen on osoittautunut tarpeelliseksi

suomen kaltaisessa maantieteellisesti alueeltaan laajassa maassa vaalipiirien vähimmäismäärä ei voi asettua nykyiseen vaalipiirien lukumäärään nähden merkittävästi pienemmäksi ilman että alueellinen edustavuus heikkenee ja vaalijärjestelmän sisältö muuttuu olennaisella tavalla

me olemme tekemässä nyt työtä sen eteen että tämä läpinäkyvyys paranisi

kansalaisten vähenevässä osallistumisessa puoluepolitiikkaan ja äänestysaktiivisuuden laskussa ei tutkijoiden mukaan kuitenkaan ole kyse demokratian yleisestä kriisistä vaan yhteiskunnallisesta muutoksesta jossa politiikan ja puolueiden roolit ovat muuttuneet ihmisten käytös ja valinnat ovat yhä yksilökeskeisempiä ja jossa kansainvälistyminen ja talous vaikuttavat vahvemmin poliittiseen agendaan

televalvontaa voitaisiin käyttää myös tutkittaessa tiettyjä teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehtyjä automaat tiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään kohdistuneita rikoksia